jos te tarkoititte sitä mitä te sanoitte niin itse ministerinä irtisanoudun siitä hyvin hyvin vakavasti koska suomalaisen asuntotuotannon silloin kun me valtion tuella rakennamme jotain keskeinen perusta on ollut se että me pidämme yleishyödyllisyydestä kiinni

osa meidän nuorista on niin heikossa hapessa että he eivät vain pysty kerta kaikkiaan sillä hetkellä aloittamaan ja silloin meidän pitää hakea sitä elämän tarkoitusta ja sitä elämän isompaa kaarta jossakin missä sitten on helppo hakea yhdessä jonkun tuen kanssa sitä mitä seuraavaksi tehdään

siinäkin tapauksessa että jonkun kunnan kantokyky ei riitä meidän täytyy varmistaa tämän järjestäjäverkon kehittämisellä että yhdessä seutukunnan kanssa kannetaan vastuuta siitä että myöskin naapurikunnassa voitaisiin vielä opiskella

monet edustajat ovat täällä salissa osoittaneet kuinka paljon meillä yhä on vähättelyn ja vapaamatkustamisenkin makua itämeren suojelussa

siinä puhemies joitakin esimerkkejä siitä että me olemme pyrkineet tekemään säästöjä sellaisella tavalla joka on koulutuspoliittisesti arvokasta

sen takia nämä säännökset nimenomaan lisättiin että alkoi olla tässä ajassa ongelmaa siitä että yleishyödyllisyyttä ei enää arvostettukaan entiseen malliin eikä pysytty yleishyödyllisinä

kyllä sisäisen ja ulkoisen kuormituksen vähentäminen on tärkeää ja yksi ulkoisen kuormituksen keskeinen tekijä on maatalouden päästöt

mutta hyvin helposti kuntatalouden säästöissä tämä johtaa siihen että oppilaat tarvitaan naapurikuntaankin ja tällaista yhteishenkeä yhteistyötä ja solidaarisuutta kentältä puuttuisi

se selittyy siltä osin että lisäys on pääsääntöisesti laskennallinen koska ammattikorkeakoulujen rahoitus siirtyy nyt kokonaan valtiolle ja rahoituksen siirto toteutetaan valtion ja kuntien välillä

toinen näkökulma oli se tarvitaanko ylipäätään tätä oppivelvollisuutta tässä taloudellisessa paineessa

sitä kautta yleishyödyllisyydeksi on tärkeää tunnustaa se että meillä on tietyt ehdot ja se ehto liittyy siihen että yhteisö ei tulouta omistajalleen muuta kuin omistajan yhteisöön sijoittamille varoille lasketun kohtuullisen tuoton

olen sitä mieltä että suomessa kaikille kuuluu vastuu myöskin maatalouden osalta meidän pitää pyrkiä parempiin ratkaisuihin

minusta tämä on ollut iso poliittinen periaatteellinen päätös että me olemme halunneet sitä että me voimme myöskin omista veronmaksajien rahoista tukea sitä että kaikilla olisi hyvät yhteydet ja näin on myös tehty

siksi olen ajatellut niin kuin tämä hallitus on linjannut että on kuitenkin järkevämpää pitää huolta siitä että yhteiskunnan taholta varmistetaan että erityisen syrjäisillä alueilla kuten lapissa tapahtuupa kuntataloudessa mitä tahansa tämä yksikköverkko voitaisiin säilyttää

edustaja rundgren minä en tiedä olitteko paikalla äsken mutta minä yritin kuvata sitä että ei kannata sekoittaa taloudellisia säästöjä siihen mitä säästetään kestävyysvajeessa

mutta ongelmia on ollut koska me ensimmäistä kertaa päätimme julkisella tuella osallistua näiden verkkojen rakentamiseen ja voi sanoa että kun pyörää ensimmäistä kertaa keksitään niin ei se harjoitus tietenkään ihan helpolla synny

arvoisa puhemies

haluan myöskin kysyä aikooko hallitus nyt tuoda eun itämeri strategian keskustelussa esiin sen että myöskin kuluttajilla on oma vastuunsa itämeren tilasta ja aiotteko te sitä hyvää ideaa viedä eu keskusteluissa että me voisimme rajoittaa myöskin tiettyjen pesuaineiden käyttöä

minulla on käytettävissäni tietysti sekä ministeriön arviot mutta myös perustuslakivaliokunnan arvio ja olen pahoillani että olen se viestintuoja joka olen ollut huolissani koko tämän viikon siitä että näiden lakien yhtymäkohdat ymmärretään

minusta tämä on loistava tarjous

ja yleishyödyllisyyssäännökset muodostavat siis näiden kohdekohtaisten käyttö ja luovutusrajoitusten kanssa sellaisen kokonaisuuden jolla varmistetaan valtion tuen kohdentuminen asukkaille kilpailuneutraliteetin säilyttäminen josta tänäänkin täällä on puhuttu paljon ja sosiaalisen asuntokannan ylläpidon pysyminen vakaalla pohjalla

tämä opposition vaihtoehto on että nämä säästöt kaatuvat täysin hallitsematta kentälle niin että tätä järjestäjäverkkoa ei voida tarkastella niin että jokaisella alueella yksiköt säilyisivät

sitä kautta minusta tuo peruspalveluministerin upea aivan loppumetreillä oleva vanhuspalvelulaki on tärkeä etappi jotta tämä toteutuu

tällä samalla kannalla on tampereen yliopiston valtiosääntöoikeuteen erikoistunut apulaisprofessori juha lavapuro joka toteaa että rahoituslaki on rakennettu järjestämislain varaan ja tästä voi seurata pulmia

omalta osaltani olen valmis tekemään paljon töitä että tätä esteettömyyttä me voisimme lisätä yhteiskunnassa ja haluan teille kansanedustajat numeroina kuitenkin kertoa mistä todellisuudessa on kysymys

minä toivon että ne mallit joita tässä esitettiin vahingossa ymmärsin väärin ja mielelläni istun sitten kuunteluoppilaana että ymmärrän nämä asiat oikein

me lähdemme siitä että ehkä noin parisataa hanketta meillä suomessa toteutuu ja vielä voisi olla kun oikein raavittaisiin kokoon vielä toiset sata mutta toteutuvatko ne koskaan siellä on erityyppisiä ongelmia ja monet edustajat ovat jo viitanneet siihen voisiko näitä hankkeita vielä olla lisääkin

mutta yleishyödyllisyyden koko siihen kuvaan

sitä kautta tarvitaan myöskin järjestäjäverkon kehittämistä jos me haluamme tämän koko verkon turvata siitäkin huolimatta että kaikilla kunnilla ei olisi halua syystä tai toisesta enää lukiokoulutusta järjestää

sen takia tämä on tarjous pidentää työuria ja sitä kautta puuttua suomalaiseen kestävyysvajeeseen ja minä toivon että myös keskustassa arvioidaan minusta teillä on ollut hyviä puheenvuoroja että eläkeikä ei pidennetä vain sillä toisessa

siihen aikaan ei mietitty näitä esteettömyysasioita ihan samalla tavalla kuin nykyään ja asuntokanta kuitenkin uusiutuu vain noin prosentinpuolentoista luokkaa eli on valtava tarve parantaa esteettömyyttä asuinkannassa

hyvä me jatkamme sitten vielä kriteereillä seuraavassa keskustelussa

arvoisa puhemies

minä en olisi koskaan poliittisen urani aikana kuvitellut että me olemme sellaisessa tilanteessa että parlamentaarinen vastuullisuus ei kohtaa tosiasioita

aivan lopuksi puhemies minä haluaisin sanoa että edustaja kerola ja minä olimme tosiaan aamulla uuden oppimisen kynnyksellä eli lähdimme hakemaan uuden oppimisen linjaa mitä kaikkea se on ja minusta on hienoa että otitte asian täällä esiin

tässä oli valtavan paljon erilaisia puheenvuoroja siitä miten tulevaisuuden pedagogiikkaa voidaan jo tänä päivänä tehdä

ei ole leikin asia koko koulutuksen kokonaisuuden ja saavutettavuuden kannalta se että oppositio kaataa sen lain jossa annetaan mahdollisuus siihen että joka puolella suomea koulutuksesta tullaan pitämään kiinni

ne ovat tietenkin finnet yhtiöt mutta myöskin monen monenlaiset osuuskunnat jotka ovat kääräisseet hihansa ja lähteneet hommaan mukaan ja myöskin kuntien omat verkkoyhtiöt jotka ovat tuoneet monelle kuntalaiselle helpotuksen ja sitten sitä piuhaa on saanut sinne omaan kotiseinään kiinni

meidän suurimmat uhat tälle koulutusjärjestelmälle eivät ole nyt nämä taloudelliset uhat vaikka nämäkin ovat vakavia vaan se että kuulkaa koulujen välinen eriarvoisuus on merkittävässä kasvussa

tarvitaan mahdollisuuksia vaihtoehtoihin ja tarvitaan myöskin mahdollisuuksia jokaiselle nuorelle itse uskoa siihen että omalla mielipiteellä on merkitystä ja sen voi myöskin tunnustaa

erityisesti lapissa ja pitkillä alueilla itä suomessa on aivan kohtuutonta ajatella että meiltä loppuu täysin taloudesta riippuvaisista syistä koulutusta aivan kunnan kantokyvyn mukaisesti

ajatelkaa nyt

jos hyvänen aika heikoimmalla viidenneksellä ja parhaimmalla viidenneksellä on seitsemän vuoden oppimiserot seitsemän vuotta niin eihän tämä tällä lailla voi mennä

ja sitä kautta minä luulen että meidän pitäisi kaikkien uskoa myöskin siihen periaatteeseen että osallistuminen ja joskus jopa pikkuisen pahennuksen herättäminen voi viedä yhteisössä asioita eteenpäin ja siltä osin tämä edustaja jungnerin vallankumouksellinen ajatus saattaisi jopa olla jotain sellaista jota edustajalaitoskin voisi rajoitetussa määrin tukea

sen takia me ajattelemme että me pidämme kaikista huolta jokaista viedään henkilökohtaisella tuella eteenpäin pidetään joka ainoan yksilön potentiaalista huolta koska kansakuntana me olemme paljon fiksumpia kun joka ainoan potentiaali tullaan hyödyntämään

arvoisa puhemies

en kiellä sitä etteikö sillä voida tukea erityisillä perusteluilla esimerkiksi elvytyksen muodossa mutta on tärkeää huomata mistä syystä johtuen ei aina synny kohtuuhintaista asuntotuotantoa

ja me olemme nyt sellaisessa tilanteessa että nämä säästöt realisoituvat kentälle aivan ilman minkäänlaista yhteiskunnallisempaa harkintaa ilman mahdollisuutta millään tavalla koordinoida tätä päästäänkö suomessa joka puolella samalla tavalla koulutukseen

meillä ei ole varaa jättää ketään ottamatta koulutuksen piiriin ja tämä on se suuri haaste ja näihin pitää paneutua

monet edustajat kysyivät mikä siinä erityisesti on parantunut ja minusta se erityinen parannus on ollut se että me olemme yrittäneet lisätä mahdollisuuksia pienien paikallisten teleyritysten toimintaedellytyksille jotta ne voisivat tulla enemmän ja enemmän hanakasti kilpailutuksiin mukaan

arvoisa puhemies

tässä edustajat toivola ja gustafsson ja elomaa minusta hirvittävän hyvin kävivät läpi sitä mitä voisi olla se tulevaisuuden oppiminen

aivan lopuksi on hyvä vielä kertoa minkälaisia tavoitteita on syytä panna riviin

eli silloin meidän mallimme eivät voi yksin perustua siihen että on vain yksi malli jonka varaan heitetään vaan kyllä tämä pitkä korkotukijärjestelmä jonka suomalaiset kuntien yhtiöt ovat nyt tunnustaneet että sillä he rakentavat jatkossakin on varmasti tämän koko toiminnan pilari jatkossakin mutta tarvitaan myös uusia toimijoita

myös opiskelijavalintaprosesseja kehitetään otetaan käyttöön myös uusi ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavan koulutuksen kokonaisuus ja kehitetään perustutkinnon suorittamisen malleja

olen hyvin huolissani siitä että siellä liipaisimella ovat haja asutusalueiden yksiköt ja pienten kuntien yksiköt sillä koulutuksen jatkuvuuden näkökulmasta taloudellinen kantokyky on ainoa joka nyt sanelee

myöskin meidän täytyy lähteä siitä että muistisairaat tarvitsevat aikaisempaa enemmän palveluasuntokantaa ja sitä kautta aralle pitää näitä resursseja pitkällä aikavälillä lisätä

ja siksi suurin uudistus on todella se että tuesta maksetaan niin kuin edustaja virolainen täällä sanotuista jo sata ei tuesta sanoi jatkossa puolet ennakkona heti tukipäätöksen jälkeen

hyvä puhemies

ihan lyhyesti virreksi sitten totean vielä sen kun edustaja mäkipää kysyi minusta ihan oivallisen kysymyksen että miksei voida sitten asua vähän kauempana että ongelmahan on tietenkin se mistä tänään tässä keskusteltiin että emmehän me voi valita sitä missä suomalaiset asuvat

tarvitaan kuntien kokonaisvaltaisempaa suunnittelua lisää teknologiaa ja vielä pitää puuttua niihin epäkohtiin joista äsken mäkisalo ropponen käytti hyvän puheenvuoron

se on aivan vissi juttu että tämä ei ole vain mikään ministeri kiurun päättäminen nyt että ict ministerinä nyt kaikki pannaan digitaaliseen pirtaan vaan tämä on ainoa mahdollisuus nyt herätä tähän muutokseen

eli käytännössä olemme vapaassa pudotuksessa

tämä lakiesitys niin kuin joudun tässä myöntämään teidän edessänne puhuakseni totta on reikiä täynnä ja siltä osin olen hankalassa tilanteessa mitä tästä seuraa koska me asetamme nuoret tieten tahtoen tämän opposition tekemän valinnan jälkeen sellaiseen tilanteeseen että parlamentaarista vastuullisuutta joudumme pohtimaan jokainen kohdaltamme voimmeko me sitä kantaa

tämä tietenkin lisää myöskin ikään kuin rahoituskykyä pienemmille toimijoille ja sitä kautta minä uskon että tämä on iso muutos joka myöskin tulee lisäämään kiinnostusta osallistua näihin hankkeisiin

toki maakunnittain käytiin siitä keskustelua vähän ärähtämisiäkin oli mutta ei minulla ole minkäänlaista mahdollisuutta edistää tällaista hanketta jos tämä on maakuntavetoista niin että kiintiöitten yli ei voi mennä

no sitten oli tärkeä kokonaisuus jota mäkisalo ropponen nylander urpalainen ja kerola veivät eteenpäin

tänään meillä oli taas metropolineuvottelukunta jossa tätä tilannetta jatkuvasti seurataan

minusta on hirvittävän vastuullista muistuttaa että minä en ole mistään kuullut että kukaan näitä koulutussäästöjä olisi perumassa

nyt se vain on niin että kaikkia tuetaan ja niin nopeasti kuin vain pystytään ja minusta se on eduskunnan tahtotilan mukaista ja tätä kautta maakuntakiintiöt on nyt poistettu

valitettavasti jouduimme tilanteeseen jossa aivan hallituskauden loppupuolella eduskuntaan saapunut lakiesitys jäi valitettavan keskeneräiseksi

ensinnäkin kehyspäätöksen mukaisesti on jo aikaisemmin sovittu että yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen valtion rahoituksen indeksikorotus puolitetaan mutta se kompensoidaan nyt tehdyssä budjettiriihessä niin että annetaan kertaluonteinen määrärahalisäys jolloin tämä indeksipuolitus poistuu

minun täytyy kysyä niin kuin tässä kysyttiin minusta hienosti jo aikaisemmin edustajien puheenvuorossa miksi me keskustelemme vain terveyspolitiikasta

eli vastuuta pitää kantaa tämän metropolialueen sisällä myös siinä että kaikki kivet käännetään ja kaikki tontit löydetään jokaiselle jyvitetään oma vastuunsa

se on myös parlamentaarista vastuullista että jos säästetään tehdään se tavalla joka ei vaaranna koulutuksellista saatavuutta ja sen koulutuksellisen saatavuuden oppositio kaatoi tarkoituksella maanantaiaamuna

sitä me nyt yritämme ja nämä mal sopimukset allekirjoitettiin kesäkuussa ja nyt valitettava tilanne on se että ei ole vielä sen jälkeen tapahtunut niin nopeita muutoksia kuin me olisimme toivoneet mutta se oli lähtöstartti sille mitä edustajan lähettää alus

arvoisa puhemies

iso ongelma on myöskin se että kun pannaan nämä hakemukset meille sisään virastoon niin useimmissa tapauksissa kun esimerkiksi kansanedustajat olette ottaneet yhteyttä isoin ongelma on se että sieltä on puuttunut asiakirjoja ja on oltu puutteellisilla tiedoilla mukana

kun nämä lukiosäästöt on tehty etupainotteisesti ympäri suomea lukioita voi kaatua nyt vapaassa järjestyksessä ilman mitään harkintaa

tästä se ketju tulee ja tällä puolella pitäisi myöskin aivan samalla tavalla vetää isompi yhteiskunnallinen prosessi läpi ja sitä kautta olen jo aikaisemminkin sanonut edustaja kerolalle että kyllä kaikki otetaan mukaan mutta se ei tarkoita vain poliittista keskustelua kyllähän meillä täytyy olla yhteiskunnallista keskustelua antaa myös lasten vanhemmille mahdollisuus tulla mukaan tähän elinkeinoelämälle erilaisille intressiryhmille sidosryhmille mahdollisuus käydä keskustelua siitä mihin suuntaan suomalaista koulutuspolitiikkaa viedään eteenpäin

täytyy tietysti toivoa että virheitä ei jää näin kiireellisellä aikataululla valmisteltuun lakiesitykseen

siksi minusta jokaisella valinnalla on myöskin täällä salissa oma seurauksensa

tässä on tehty valtavasti töitä

ja sitten tutkimuksesta puhutaankin debatin aikana

kiitos

kun ei ole ollut riittävää harkinta aikaa niin on syytä sitten toivoa että lakiin ei jää virheitä

tätä kautta on iso juttu se miten me voimme virtaviivaistaa sitä hakemusvirtaa mutta samalla ymmärtää niitä erityisoloja joista nämä hakemukset sitten kumpuavat

aivan lopuksi puhemies haluan vielä nostaa sen esiin että ei kannata vähätellä sitä suomalaisen peruskoulun perustaa jotta meillä voi olla jatkossakin karvalakkilähetystöjä voidaan käydä ulkomailla

pakko puuttua

eli kaikki muut rakennustyypit ovat jo mukana paitsi pientalot ja nämä paritalot eli sitä kautta me joudumme vastaamaan positiivisesti siihen haasteeseen joka eu direktiivitasoisella sääntelyllä on meidän edessämme ja tämä viimeinen etappi regulaatiosta on nyt tekeillä ja tätä kautta ollaan näiden keskeisten kysymysten äärellä

minullahan vasta kädet ovat täynnä töitä koska meillähän ei ole mikään valmista koska meidän pitää juosta vielä nopeammin kuin muut ollaksemme huipulla ja nyt on selkeästi pelättävissä että me romahdamme

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies